esimerkiksi työelämävaliokunta on tätä aiemmin esittänyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

entäpä nuoret

ensin meidän on varmistettava että suomalaiset kuluttajat tietävät suomalaisen kotieläintuotannon ja maatalouden tason ja ovat valmiita siitä maksamaan enemmän kuin mitä maksavat ne tuotteet joita ei näin korkeilla standardeilla tuoteta ja jos tämä vielä tuo meille vientimahdollisuuksia esimerkiksi vielä korkeamman luomutuotannon tasolla niin hyvä vain

olemme yhdistäneet kuntien voimin sosiaali ja terveyspalvelut yhteen maakunnalliseen piiriin

epäonnistuneen nuorisotakuun ja kaavamaisen ja kalliin oppivelvollisuusiän pidentämisen tilalle tarvitaan kohdennettuja toimia jotta nuorille saadaan töitä ja koulutusta

olemme myös todella kammoksuen kuunnelleet niitä huhuja jotka kertovat hallituksen valmistelevan toisen asteen koulutuksen aloituspaikkojen leikkaamista

näitä on todellakin kymmenkunta kohdetta eri puolilla maata niin meressä elämäänsä viettävien lohien ja vaelluskalojen kutupaikkojen varmistamiseksi kuin myös sitten sisävesien esimerkiksi uhanalaisen saimaanlohen lisääntymispaikkojen varmistamiseksi

arvoisa puhemies

keskusta ei tässä keskustelussa ole kaivannut syyllisiä eikä marttyyreitä

hallitus on viemässä perheiltä päätösvallan omien lasten hoidosta ja leikkaa kotihoidon tuen kestoa kiintiöimällä sen isille ja äideille

kuntien tehtävien karsiminen miljardilla eurolla hallituksen ehdottamalla tavalla tarkoittaisi edelleen uusia leikkauksia palveluihin

tukekaa sitä myös äänestämällä

viime kaudella keskustan vaatimuksesta pienimmät isyys äitiys ja vanhempainpäivärahat nostettiin viimein työmarkkinatuen tasolle

teillä on mahdollisuus tukea eikä vain puhua

nämä ovat huhuja mutta kysyn nyt valtiovarainministeriltä voiko valtiovarainministeri vakuuttaa että mittavia ammatillisen koulutuksen leikkauksia ei tule koska ne murentaisivat hyvän ja arvokkaan yhteiskuntatakuun mille keskusta antaa kaiken tukensa

miten ihmiset uskaltavat helpommin perustaa yrityksen miten yhden hengen yrittäjä uskaltaa palkata ensimmäisiä työntekijöitä

arvoisa puhemies

te ministeri rinne olette puhunut perhepolitiikasta ja olette myös sanonut ettette usko työvoiman tarjonnan automaattisesti parantavan työllisyyttä

valtiovarainministeri urpilainen te vastaatte valtion rahankäyttöä koskevista esityksistä

koulutussopimuksen osapuolina olisivat opiskelemaan haluava nuori yritys sekä oppilaitos

kyse on byrokratian purkamisesta hallinnollisen taakan vähentämisestä siitä miten kasvuyrittäjä uskaltaa satsata tulevaisuuteen onko verotus palkitsevaa vai ei

te esitätte budjetin eduskunnalle te esittelette kehyspäätöksen eduskunnalle

mutta kun taloustilanne on surkea niin se on surkea

palautatteko kokoomuksen perheiltä viemän päätösvallan lasten hoidosta takaisin perheille ja estättekö lasta kotona hoitavien vanhempien häädön työttömien joukon jatkeeksi kun työllisyystilanne on heikko

arvoisa puhemies

jokaisen suomalaisen voimavarojen saamista käyttöön palvelee myös yrittäjille maksettu ensimmäisen työntekijän palkkatuki

me laittaisimme kotikuntamaakunta mallilla terveyspalvelut kuntoon ja rahan seuraamaan potilasta

vastausta ei tullut toisin sanoen emme saaneet vastausta

sanssi korttiin moni aktiivinen nuori on valitettavasti joutunut pettymään koska jos on sopinut työnantajan kanssa asiat itse tuki on saatettu evätä

yrittäjyyttä on katsottava hyvin laajana pakettina alkaen yhden hengen yrityksistä sieltä keskisuuriin yrityksiin vientiyrityksiin kasvuyrityksiin

kun on käynyt ilmi että liikenne ja viestintäministeriö ei ole onnistunut budjettiesitystä ja kehysesitystä laatiessaan sovittamaan sovittuja hankkeita tarjolla oleviin kehyksiin miten on mahdollista että edes valtiovarainministeriö ei ole huomannut että varatut rahat eivät riitä suunniteltujen hankkeiden toteuttamiseen ja miten te ministerinä aiotte vastata budjettivalmistelussanne sattuneesta virheestä

tiedän mikä on ympäristöministeriön rooli luonnonvarojen ohjauksessa

yhtenäistäisimme sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmät

vaihtotaseen parantamiseksi olisi erittäin tärkeätä korvata saastuttavaa tuontienergiaa erityisesti hiiltä kotimaisella puhtaalla uusiutuvalla puulla

arvoisa puhemies

tämä olisi laajennettava koko maahan ja myös määräaikaisiin työsuhteisiin

suomalaiset ovat huolestuneita maamme tilanteesta

ja kun ulkomaankauppaministeri stubb te olette viennistä vastaava ministeri ja äsken teille ei puheenvuoroa annettu noihin mahdollisiin uusiin tehtäviin niin te olette nyt joka tapauksessa luopumassa ulkomaankauppaministerin tehtävistä enkä kysy mitä te aiotte vielä jäljellä olevalla kaudella tehdä

miten tämä kaikki voidaan rahoittaa ja toteuttaa

odotamme että hallitus tekisi edes jotain yrittäjyyden eteen

siksi kysyinkin pääministeriltä kuka teidän hallituksessanne vastaa kansainvälisen luonnonvarapolitiikan seuraamisesta koska ensi töiksenne lakkautitte luonnonvarainneuvoston

aikooko hallitus korottaa esimerkiksi hiilen veroa jotta puhtaan puuenergian kilpailukyky paranee urakoitsijat saisivat töitä maakunnissa autoilijat kuljetuksissa haketusurakoitsijat lämpölaitosten läheisyydessä

miten käy työpaikoillemme

he esittivät esimerkiksi oppilaitosten ja palvelutalojen yhteistä pilottihanketta jossa nuoret auttavat ikäihmisiä tietokoneen puhelimen netin ja muitten teknisten vempainten käytössä ja apua saaneet vanhukset tietenkin maksavat palveluistaan

miten varmistamme terveyspalveluitten saatavuuden

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

esimerkiksi eräs nuori arkkitehti ehdotti helsingin sanomissa että omakotitontille rakennettaisiin ison asunnon lisäksi todellinen pientalo talo joka soveltuisi yksin eläville nuorille tai vanhoille

muistelen että joitain päiviä sitten tässä salissa esiintyi rauhoittava edustaja niinistö joka kyseli miksi pitää pelotella ihmisiä

esimerkiksi kuntaministerin ja peruspalveluministerin oma kotimaakunta keski suomi on asettunut tukemaan kuntien yhteistyölle perustuvaa ratkaisua

miten pysäytämme ympärillämme kasvavan eriarvoistumiskehityksen

toisilta hallitusryhmiltä olisin sitä voinut ennemminkin odottaa

sen sijaan olisi mielenkiintoista kuulla edustaja zyskowiczin tai backmanin arviot ovatko hallituksen antamat täydentävät esitykset niin selvät

keskusta esittää että veroparatiisien hyväksikäyttö lopetetaan

arvoisa puhemies

mutta minkälaisen perinnön te annatte seuraajallenne

pääministeri eilen te ensimmäistä kertaa myönsitte että hallituksenne toimet ovat epäonnistuneet oikeastaan kaikissa suurissa tavoitteissa

kuntapäättäjät joutuvat koko ajan pohtimaan kuntiensa elinvoimaa ja palveluiden turvaamista kuntalaisille

keskusta on heittänyt idean nuorten tulevaisuuskutsunnoista joissa koko ikäluokka kävisi eri alojen ammattilaisten kanssa esimerkiksi hyvinvointiin ja terveyteen sekä opiskelu ja urasuunnitelmiin liittyviä asioita rauhassa läpi

keskusta on tehnyt lakialoitteen siitä että korkovähennysten hyväksikäytölle jolla suomessa tehtyä työtä ja tulosta siirretään emoyhtiön kevyemmän verotuksen maihin verotettavaksi pannaan selvä raja

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esitys sosiaali ja terveyspalvelujen rahoituksen uudistamiseksi on hyvin lähellä keskustan jo aiemmin julkaisemaa rahoitusvaihtoehtoa

metsähallitus lain uudistamisen yhteydessä suomen valtio ja eduskunta edellyttävät metsähallitukselta edelleen monipuolisesti palveluita yhteiskunnalle

ihmiset jonottavat hoitoa hallitus on toimintakyvytön

miksi

pääministeri stubb tässä on tämän vaalikauden synkkä tilinpäätös

arvoisa puhemies

tämä hallitus sen sijaan on leikannut kohtuuttomasti koulutuksen aloituspaikoista sekä on ajamassa alas jopa puolet lukioista ja ammattikouluja

taloudellista tuottoa meidän kaikkien menojemme katteeksi luonnon monimuotoisuushyötyjä erityisesti suojelualueilla mutta myös talousmetsien käsittelyn yhteydessä laajaa kattausta virkistyspalveluita ja muita sosiaalisia hyötyjä

varminta on että järjestäytyneessä yhteiskunnassa ihmiset ja kunnat elävät voimassa olevan lain mukaan

pääministeri katainen te lupasitte että esitykset sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä annetaan ennen kuntavaaleja

hallituksella alkaa olla viimeiset hetket ottaa lusikka kauniiseen käteen ja aloittaa uudistukset puhtaalta pöydältä yhdessä opposition kanssa

onko olemassa riittäviä tietoja sote ratkaisusta sosiaali ja terveyspalveluitten järjestämisestä ihmisten kannalta tuiki tarpeellisten palveluitten järjestämisestä

millaisissa käsissä maan johto on

sen takia on oleellista että sote laki on voimassa ja sen perusteella kunnat osaavat tehdä tulevaisuuttaan koskevia päätöksiä

nyt parhaiten tämä kalatiestrategian toteuttaminen ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen ja siinä samalla matkailuelinkeinon tukeminen onnistuu siten että kullakin vesistöalueella missä näitä toteuttamista odottavia hankkeita on paikalliset voimat kokoontuvat yhteen ja sieltä löytyy sitä vastuunottajien joukkoa joka yhdessä pohtii mihin se alue on valmis

valitettavasti se ei ole lähentynyt sen takia että uusiutuvan käyttö olisi niin voimakkaasti nopeutunut vaan pikemminkin sen takia että tuo kokonaisenergiankulutus on taittunut

keskusta esitteli oman vaihtoehtoisen talouslinjansa hallituksen linjattomalle talous ja veropolitiikalle vaihtoehtobudjettina ja yksityiskohtaisena kasvuohjelmana

te rikoitte suomalaisille antamanne lupauksen

ei niitä ole mutta te haluatte viedä kuntarakennelakia sokeasti eteenpäin jotta teidän tavoitteenne suurkunnista toteutuisi mutkan kautta kun se kartta minkä räväytitte puolitoista vuotta sitten näkyville ei kelvannut